se on lakko oikeuden väärinkäyttöä jos yrität estää etteikö yritys voisi siirtää esimerkiksi jotakin toimipaikkaansa yhdestä maasta toiseen eurooppalaiseen eu jäsenmaahan

täytyy sanoa että se asiantuntemus joka ministeriössä on ja asioiden tunteminen ei välttämättä ole riittävää jotta tuomioistuin tai hallinto voisi toimia tehokkaasti

ja tietysti kun yhdessä yhtiössä nostetaan palkkaa se antaa perusteen oman palkan nostamiseen omassa hallituksessa ja tältä osin ei ole välttämättä yhtään huono tämä sveitsiläinen ajatus että yhtiökokouksessa toimitusjohtajan ehkä johtoryhmän palkka päätettäisiin

se että pitää suvaita myöskin uskonnollista sisältöä ja koulu ei voi olla täysin neutraali ei voida hävittää kaikkea historiaa taustaa kouluopetuksesta ylipäätänsä lainkaan

kyllä lähtökohta on se että meillä on myöskin yrityksillä vapaa sijoittautumisoikeus vapaa liikkuvuus ja hyvä on neuvottelumahdollisuus pitää olla mutta vastuuton lakko oikeuden käyttö tämmöisessä tilanteessa ei ole perusteltua

söderman täällä totesi on kaksi vaihtoehtoa joista toinen on se kun puolueet ovat asettaneet ehdokkaat ja toinen kun heidät on nimetty varsinaisesti ehdokkaiksi ja asetettu vaalilistoille

tästä syystä onkin syytä pyrkiä siihen että tuomioistuinten hallinnon uudistamisvalmistelua jatketaan ja vakavasti otetaan esille mahdollisuutena se että voitaisiin erityinen tuomioistuinten keskushallintojärjestelmä rakentaa jolla turvattaisiin tuomioistuinten riippumattomuus ja se että tuomioistuinhallinto olisi mahdollisimman tehokasta

se täytyy huolellisesti valmistella mutta minusta siihen täytyy ihan perustellusti paneutua ja katsoa voitaisiinko sillä saada jotakin positiivista aikaiseksi

mielestäni tässä tapauksessa jälkimmäinen saattaisi olla helpompi vaihtoehto mutta toisaalta täytyy todeta se että silloin kampanja aika jää kohtalaisen lyhyeksi

myöskin terveydestä sosiaaliturvasta pitää pitää huolta sillä tavalla että kun ihmiset ovat vaikeuksissa heistä pidetään huolta että kun he joutuvat sosiaalisen turvaverkon varaan he voivat myöskin ponnahtaa sieltä takaisin työelämään että heidän työkykyisyytensä kaikissa tilanteissa säilytetään

mitä budjettiin tulee tältä osin täytyy todeta että meillä on tällä hetkellä säästöohjelma pohjoismaitten neuvostossa mutta priorisoimalla jonkin verran uudestaan neuvoston menoja tästä säästöohjelmasta selviydytään hyvin

myöskin tärkeätä on se että pyritään siihen että ollaan neutraaleja ja on uskonnollinen suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus

nyt meillä on nämä muutamat tapaukset ja tietysti kun tämä on poliittisesti erittäin hankala asia tuomioistuin on pyrkinyt tasapainottelemaan näitten eri oikeuksien välillä ja tuomiot ovat jossain määrin epäselviä

ja täytyy sanoa että näissä optiojärjestelyissä alussahan niitä annettiin hyvin lyhyen ajan perusteella nyt aika on vähintään kolme vuotta se aika voisi olla pitempikin ettei synny tätä kvartaalitalouden ilmiötä vaan että aidosti kyetään näyttämään esimerkiksi nyt viidessä vuodessa kyetään näyttämään että on tehty jotakin hyvää

jotkut asettavat ehdokkaat hyvin paljon aikaisemmin jotkut myöhemmin ja tältä osin voidaan sanoa että ehdokkaiden yhdenvertainen kohtelu ei täysin tulisi toteutumaan

mutta on täysin selvää että jatkossa kun tuomioistuin tulee tekemään päätöksiä näistä asioista sen on pakko selkeyttää omia linjauksiaan ja minä uskon että ne tulevat olemaan oikeansuuntaisia ja niissä nimenomaan tämä sijoittautumisoikeus tulee vahvistumaan joten tältä osin uskon että tilanne tulee olemaan hyvä

perustuslakivaliokunta totesikin että sillä ei ole tarvetta muuttaa kantaansa koulun perinteisten juhlien osalta mikä tarkoittaa sitä että opetushallituksen ohjeita jotka ovat nyt voimassa ei ole pienintäkään tarvetta muuttaa tämän perustuslakivaliokunnan päätöksen jälkeen

siitä syystä mielestäni merkittävät leikkaukset tulevaisuudessa eivät ole perusteltuja

veronkiertoa estetään harmaata taloutta estetään kuten tässä onkin yhtenä tavoitteena ja työnteon verotusta ei kiristetä vaan verotusta kiristetään nimenomaan ympäristö ja terveysperusteilla

tietysti joillekin nuorille jotka vaihtavat nopeasti työpaikkaa siinä saattaa olla jonkin verran haasteita mutta tämä aika on aika tärkeä ja sitten se että ne mittarit ovat oikeita

mutta koska näitä rajanveto ongelmia on varsin paljon suhtaudun hyvin nihkeästi siihen että rangaistavuussäännös tulisi tähän lakiin myöhemmässä kehitysvaiheessa siitä syystä että helposti syntyy virheitä ja kuinka pienistä virheistä sitten ryhdytään rikosprosessiin se on erityisen suuri ongelma

minä olen kyllä siinä esimerkiksi edustaja kumpula natrin kanssa samaa mieltä että jos se ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa sitä että komissio alkaa arvioida lakon oikeellisuutta niin se ei ole oikeastaan oikea tapa

ja ihan jos me nyt katsomme sitten huvittavaa on se että kun jossakin vaiheessa pohdittiin sitä voiko suvivirrestä laulaa vain kaksi säkeistöä vai eikö niin kyllä minä tulkitsen tämän päätöksen sillä tavalla että koko suvivirsi voidaan laulaa

jos ihan aidosti muutat maailmaa sinulla on semmoisia ajatuksia joilla sinä sitä muutat luot jotakin aivan suurenmoista niin kyllähän siitä tietysti pitää antaa korvaus

tietysti saattaa olla että syntyy sitä että käytetään näitä virheitä myöskin tehokkaasti vaalikampanjan välineenä ja se ei ole tarkoituksenmukaista

ensimmäisessä säkeistössä sanaa jumala ei mainita toisessa säkeistössä on yhden kerran sana jumala kolmannessa sitten on kyllä jo sanat herra luoja ja herra ja sitten neljännessä on jeesus kristus ja sen jälkeen viidennessä ja kuudennessa ei ole jumala sanaa

ja täytyy sanoa että suomessa jorma ollilan tiimi nokiassa loi globaalin yrityksen enkä yhtään kadehdi heidän palkkioitaan että siinä tilanteessa maksetaan kunnolla näille ihmisille

arvoisa puhemies

viitasta koska hän käytti erittäin hyvää ilmaisua enemmän työtä vähemmän puhetta

kun aletaan laskea sitä onko siellä yksi tai kaksi sanaa ja sitten siinä tapauksessa tämä menee poikki niin koko virsi on yksi kokonaisuus

mutta kaiken kaikkiaan tärkeätä olisi tässäkin yhteydessä että mietittäisiin näille ihmisille omistus että he omistavat osakkeita ja jos menee hyvin osakkeitten arvo nousee jos menee huonosti osakkeitten arvo putoaa niin että tavallaan siitä huonosti menemisestä myöskin kannetaan tappio

sitten täytyy ihan myöskin sanoa että virsikirjaanhan on otettu myöhemmin virsiä jotka ovat saattaneet olla ihan perinteisiä lauluja ja tässä suhteessa sitä onko joku virsi virsikirjassa virtenä ei pidä pelkästään siltä kannalta arvioida vaan sen virren luonteen mukaisesti

kun katsotaan sitten sdpn varjobudjettia arvostan sitä että te olette tehneet sen mutta täytyy sanoa että tulopuolella ne laskelmat muun muassa pääomaverosta eivät välttämättä ole ihan loppuun asti harkittuja ja ovat ehkä hieman arviovaraisuuden pohjalta tehtyjä

eli tämä on pitkän ajan politiikan tulos johdonmukainen tulos ja johtuu sitä että pohjois karjalassa ja mikkelin vaalipiirissä edustajamäärä on niin pieni että on yksinkertaisesti pakko tehdä jotakin

als puhemies pitää keskusteluakaan yhteismitallista puhutaan pienistä ja suurista asioista samanaikaisesti

sitten on kysymys siitä aiheuttaako tämä laiskuutta ja tältä osin täytyy sanoa että kyllä se pelko minusta on ihan ajankohtainen että jos saadaan paljon optioita niin ei enää jakseta

voidaan sanoa että paavo väyrynen on varmasti enemmän eu kriittinen kuin timo soini mutta toisaalta olli rehn on varmasti federalistisempi kuin alexander stubb ja tässä on se suurin hajonta suomalaisessa politiikassa

mutta tuon lakiesityksen perusteluissa selvästi myöskin todetaan että poliisi voi neuvoa ja kehottaa pyöräilijää käyttämään kypärää ja tästä saadaan tietty analogia tähänkin tapaukseen mikä meillä on vaalirahoituksen osalta käsiteltävänä tällä hetkellä

jos on hyvin syvästi uskonnollinen virsi niin silloin tietysti pitää olla hyvin varovainen sen suhteen ja lähteä siitä että semmoista välttämättä missään tapauksessa ei saa esittää

viitanen kehui sitä että hallitus on tehnyt hyvää työtä ja erityisesti työllisyyden osalta ja niin kuin tiedetään työllisyys meille kaikille on se kaikkein tärkein asia koska ilman työtä ihminen syrjäytyy ja se on kaikkein onnettomin tilanne mihinkä voidaan päätyä

nythän on vielä lähdetty siitä että uudistusta jatketaan niin että me saamme suhteellisen tasalaatuiset tasavahvat vaalipiirit ja tällä tavalla pyritään mahdollisimman hyvään suhteellisuusperiaatteeseen ja oikeudenmukaisuuteen

haluan korostaa sitä että on tärkeätä se että suomi on kohtuuden yhteiskunta ja myöskin suurituloisten etu on se että pidetään huolta siitä että kaikki hyväksyvät ne palkkauspäätökset mitä yhteiskunnassa tehdään

kyllä mielestäni voitaisiin ilman muuta lähteä siitä että oikeusministeriöllä olisi ollut mahdollisuus seurata tarkemmin näitä sille tehtyjä ilmoituksia ja pyytää lisäselvityksiä

tietysti sitten jos kaksi lautamiestä äänestää tuomarin kumoon sen jälkeen varmasti on hyvät perusteet sille että asiassa voidaan valittaa ja hovioikeus tekee sitten aikanaan tuomarikokoonpanolla asiassa ratkaisun

miljoonia ihmisiä on kuollut vain poliittisen järjestelmän takia

meidän pitäisi ihan aidosti miettiä mitä voidaan tehdä jotta ihmisiä voidaan suojella tämmöisissä maissa ja sellaisilta johtajilta kuin näissä maissa on

kun nykyisen lain perusteluissa selvästi todetaan ja myöskin itse lakitekstissä todetaan että tukiryhmälle annettavat lahjoitukset tulee ilmoittaa niin jos on yksi suuri summa joka tulee tukiryhmältä ehdokkaalle mutta lahjoituksia ei eritellä niin jokainen näkee jo päältä päin että tältä osin on menetelty virheellisesti ja täydentävää tietoa voitaisiin toki pyytää

hakolan aloite on erittäin hyvä ja täytyy sanoa että kyllähän tässä kyseessä on lähtökohtaisesti muuttotavara ja sen tuominen

mielestäni vakavasti voitaisiin miettiä mikä tuon lautamiesjärjestelmän oikeutus kaiken kaikkiaan on ja olen sitä mieltä että oikeastaan lautamiehiä ei pitäisi käyttää oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseen

se onnistui lainoilla ei tuilla

koulu ei sitä saa päättää ja sen takia indoktrinaatiota ei saa olla mutta kaikki mikä on tämän indoktrinaation ulkopuolella on kansallisen harkintamarginaalin piirissä ja eduskunta voi tämän asian päättää

sitten yleisradion toiminnan sisäisestä järjestämisestä ohjelmatarjonnasta päätetään hallintoneuvoston ohjaamien suuntaviivojen mukaisesti

mitä tulee puolustusvoimiin niin täytyy sanoa että välitön sodan uhka suomen osalta ei ole todennäköinen nähtävissä olevassa tulevaisuudessa

jokaisella tehtävällä on oma vastuutoimijansa

ehkä myöskin voidaan todeta se että jo vaalirahaesityksen perusteluissa todettiin että viranomainen eli tässä tapauksessa oikeusministeriö voi pyytää ehdokkaalta uuden ilmoituksen jos alkuperäistä rasittaa muotovirhe tai se on esimerkiksi epäselvä

kyproksella oli vielä helppo ajellakin näillä autoilla mutta tänä päivänä afganistanissa en suosittele että menee omalla volkswagenilla siellä ajelemaan vaan siellä tarvitaan hieman vahvempaa kalustoa

ja mikä minusta on aika hyvä että nyt korkein oikeus avasi sen mahdollisuuden että voidaan purkaa aikaisempi tuomio kun ihmisoikeustuomioistuin on antanut toisen ratkaisun niin minusta tämäkin on merkittävä edistysaskel

kun he asuvat jossakin he tietävät olosuhteet siellä käyttäytymistavat ympäristön ja näin edelleen ja he ratkaisevat mikä on totta siinä asiassa kun pyritään todistelulla osoittamaan joitakin seikkoja

mikä olisi mielestäni tärkeätä on se että jos mennään vakauttamaan rauhaa johonkin kehitysmaahan niin rahoitus pitäisi katsoa kehitysavuksi koska se että maassa on vakaus ja rauha on kaiken kehityksen lähtökohta ja siitä syystä mielestäni kehitysapurahoja voitaisiin käyttää näihin tarkoituksiin

ja jos meillä tulee mediamaksu niin siinä tilanteessa maksu vielä alenee jolloin voidaan sanoa että suomessa maksu on suhteellisen kohtuullinen

palveluperiaate ja neuvontavelvollisuus koskevat myöskin oikeusministeriötä joten tältä osin mielestäni kyllä olisi täysin selvää että oikeusministeriö olisi voinut lähettää kehotuksia näille jotka ovat pelkästään tukiryhmän antaman lahjoituksen merkinneet

sitten kun tiedetään mitkä faktat ovat niin sen jälkeen tuomari katsoo lakikirjasta minkä mukaan tässä asiassa mennään ja minkä säännösten mukaan asia ratkaistaan ja mitenkä säännöksiä on kaiken kaikkiaan tulkittava

ja kaikkein pienimmät vaalipiirit sattuvat olemaan itä suomessa ja se ei ole mikään aluepoliittinen ratkaisu vaan johdonmukainen ratkaisu siinä että suhteellisuusperiaatteen pitää toimia ainakin siellä missä ongelmat ovat kaikkein suurimpia

mitä sitten tulee natoon ja euhun niin mielestäni ne ovat luonnollisia yhteistoimintaryhmiä meille sekä poliittisesti että ideologisesti mutta täytyy sanoa myöskin että muitten eu maitten kanssa on helpompi työskennellä yhteistyössä näitten sotilaallisten joukkojen kesken

kun kuitenkin tiedetään kuinka vaikeita neuvottelut palkoista ovat ja niitä on käyty jatkuvasti ja on jouduttu korottamaan mutta kun määrärahat ovat rajallisia niin tältä osin tämän veroetuuden muuttaminen korkeammaksi palkaksi ei tule olemaan kovinkaan helppoa

eli mitä tiedottamiseen tulee valiokunnassa on aina kokouksen jälkeen sovittu siitä millä tavalla tiedotetaan ja usein silloin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tiedottavat ja olemme tiedottaneet pelkästään prosessista

ja kuitenkin tällä autolla on tietty houkuttelevuus suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen mikä puoltaa tämän etuuden säilyttämistä joten mielestäni tämä ehdotus on hyvä ja tarkoituksenmukainen

mitä iäkkäämpi kokeneempi sitä viisaampi lautamies on

mutta emme ole koskaan kertoneet siitä mikä on valiokunnan mahdollinen kanta emme ole myöskään halunneet sitä millään tavalla ennakoida emmekä spekuloida ja näitten sääntöjen mukaisesti on hyvin täsmällisesti ja selvästi menty

heinäluoma täydentää omaa ilmoitustaan sitten vielä tältä osin niin että se täyttää vaalirahoituslain kirjaimen kaikilta osin

on valitettavaa tosiaan että tieto valtakunnansyyttäjän kannasta vuoti etukäteen julkisuuteen ja se oli vahingollista valiokunnan työskentelyn kannalta